tämä lähettäjä jatkaa että nyt tätä mainintaa ei ole missään ja jos kuskilta taksinkuljettajalta puuttuu hyvää tahtoa jää tämä liikuntavammainen tai vaikeavammainen asiakas rakennuksen ulkopuolelle eikä pääse kerrostalossa omasta ovestaan sisälle

he ovat varakkaampia he ovat koulutetumpia heillä on paljon enemmän omatoimisuutta pystyvät hoitamaan omia asioitaan

sitä kautta he ovat aktiiveja yhteiskunnassa he ostavat palveluita

tähän voi liittää nykyään myöskin sen että informaatioyhteiskunnassa on erilaisia sähköisiä palveluita niin kuin tiedätte joita tämä ikäluokka pystyy käyttämään kotoa käsin esimerkiksi matkatoimistoa pankkia vakuutusalaa ja jopa ostomahdollisuuksia

vammaisliike tietää sen

yhteiskunnan arvot yksilöiden arvot työelämän arvot työnantajan työntekijän arvot ehkä jokaisen kohdalla

tämä lähettäjä kertoo että hän on puoli vuotta lobannut tämän asian ympärillä eri puolilla itse vaikeavammaisena palaveerannut myös sosiaali ja terveysministeriössä virkamiesten kanssa

se on hidas muutos moni ei sitä huomaa mutta ihan selvästi arvot ovat vähintään eri järjestyksessä ja niiden arvojen painotukset ovat muutoinkin muuttuneet

minä en mitenkään arvostele sitä mikä täällä on kerrottu kulueränä mutta haluan että siihen rinnalle tuodaan myöskin tavallaan se tuottoerä mitä he pystyvät uudella tavalla uudessa maailmassa itse tekemään omasta ja myöskin toistensa puolesta

arvoisa puhemies

voimakas yksilöllisyys myöskin leimaa tätä aikaa ja kaikki tämä heti minulle nyt tässä näin on yksi kritiikin siemen myös moneen asiaan

nyt kuitenkin kun taksa asetus vahvistetaan uudelleen kesäkuun lopussa tässä tulee kela nyt mukaan

rajamäkihän on yrittänyt paljon selvittää tätä asiaa mutta osa teidän puheenvuoroistanne on minusta tyypillisesti poliittisia luonteeltaan ne eivät pyri ratkaisuun joka olisi realistinen mahdollisuus

se tukee minusta sitä tai selittää paremminkin sitä minkä takia näitä koulukiusaajia on

kela on yksikantaisesti asiaa vastaan vaikka aina neuvotteluissa ovat olleet myötämielisiä lopullinen asia on nyt tämän paperin mukaan selvästi kielteinen

tulee ihan mieleen se ovatko silloin ne jotka näin sanovat perehtyneet siihen mitä meidän eläkejärjestelmämme nykyisellään edellyttää jossa pikemminkin pitkiä työuria suositaan

minä otan harkitusti puhemies tämän esille myös sen takia että tämä on rutiinia että me käsittelemme näitä toimintakertomuksia isot kokonaisuudet menevät oikein ja tilintarkastajat toimivat ja kaikki on kohdallaan

silloin oli tämmöistä jonkinlaista normaalia poikakoulun kähinää mutta ei käytetty tämmöisiä termejä edes

kolmantena asiana on yhteiskunnan normipaine joka myöskin on aivan erilainen

arvoisa puhemies

mutta nyt on kaksi esimerkkiä tässä

kaikki suomen reumapotilaat jotka joutuivat yllättäin täysin sotkuiseen tilanteeseen ja tässä on toinen edessä oleva asia joka on ihan saman tyylinen moderni pieni ei voi olla iso kustannuskysymys johon suhtaudutaan kielteisesti

mistä sekin lähtenee liikkeelle

nämä ovat kaikki asioita arvon puhemies minusta nämä kolme joita ei lainsäädännöllä saada kuriin ja sehän on tämän talon vahvin ase

minkä takia nämä asiat menevät näin

ehkä saadaan virkoja lisää sosiaalityöntekijöitä lisää ja opettajia lisää ja pienempiä ryhmiä mutta ei se poista sitä perussyytä mikä on arvojen voimakkaan vääränlaisen yksilöllisyyden ja yhteiskunnan normipaineiden muuttumisen takana

yritän sitä perustella lyhyesti

jos tähän kaikkeen havainnointiin liittää vielä mukaan seikan joka on niin tavallinen asia kuin rehellisyys niin moni asia järjestyisi siellä koulussa aivan toisella lailla

opettajat kertovat tarinoita joissa he soittavat kotiin ja kertovat oppilaasta jotain vanhemmille ja vanhemmat eivät voi kuuna päivänä uskoa että opettaja muka olisi tosissaan

toinen on koulutettu diagnostiikkaa tekemään toinen on koulutettu hoitamaan

joskus ovat oppilaat epärehellisiä joskus varmaan opettajatkin mutta jos kaikki nämä kolme olisivat rehellisiä käsittelisivät asian heti kun se kipeänä tulee esille säästyttäisiin kaikenlaisilta voimakkailta jälkiseurauksilta

tässä ei pitäisi järjestää sellaista tilannetta että kumpi ompi parempi

minä en lähde niitä erittelemään koska siitä ei mitään hedelmällisyyttä seuraa mutta toivoisin että tämä muistetaan sillä diagnoosin tekeminen on salapoliisin työtä silloin kun se sikseen sattuu

lakialoitteena jos tämmöinen pykälä tulisi tämä ei ole mitenkään huono

tästä periaatteesta kun pidetään huolta silloin tämmöinen tehtävien siirtäminen toiselle ammattikunnalle vaikka kuinka lähellä olevalle on tietenkin jo vähän toisenlainen asia

toivottavasti tämä keskustelu myöskin pääsee jatkumaan

ihan lyhyesti itse tähän asiaan ja nimenomaan sormenjälkiin

sopivissa työryhmissä siitä ei ole mitään muuta kuin etua että toinen ammattikunta tulee lääkäreiden rinnalle ja saa esimerkiksi uusia reseptejä

kyllä minä nyt koen että meillä suomessa tämmöisessä yhä teknistyvässä ja digitalisoituvassa maailmassa poliisilla pitää olla erityisesti kaikissa törkeiden rikosten selvittelyissä kaikki ne mahdollisuudet jotka modernisti ovat mahdollisia

mutta tiedän myöskin että siinä piilee kaikenlaisia muita mahdollisuuksia jotka jääkööt nyt tässä luettelematta jotka tulevat tämän diagnoosinteon kautta ja kyllä minä vähän arveluttavana näen siinä mielessä tämän kaiken

ja silloin lähden siitä että siitä pitää olla enemmän hyötyä poliisin työssä ja rikoksen selvittelyssä kuin on haittaa näille ihmisille siitä että heidän sormenjälkensä löytyvät jostain ja ne selvitetään

tämä minun kantani lähtee myöskin siitä liikkeelle että olen omassa perustyössäni aina tottunut luottamaan suomalaiseen poliisiin ja niin minä teen edelleenkin

tässä esityksessä ei ehkä ajanpuutteen takia kovin selvästi ole pystytty puuttumaan asioihin ehkä ne asetuksessa sitten tulevat esille muun muassa siihen hoidetaanko nyt sitten akuutteja tauteja hoidetaanko kroonisia tauteja uusitaanko pelkästään reseptejä ja jos niin minkä laatuisia reseptejä miten suhtaudutaan puhelinresepteihin

jos tämmöisten sekundääristen taustavaikutusten kautta estetään sormenjälkirekistereiden käyttö täällä eduskunnassa niin minusta siinä hohkaa sisällä ajatuksia jotka eivät oikein arvosta meidän korkealla olevan rikospoliisimme toimintaa

halusin tämän mielipiteeni sanoa vaan nimenomaan näistä

keskustelu on nyt päättynyt että voi myös pyrkisivät ääniä tämä on selvää että valiokuntaan jolle joka saisi valiokunnan on annettavana

minkä takia tietyissä lääkkeissä kuitenkin sitten vaaditaan kontrolli jos kerran te liberaalit haluatte olla näin liberaaleja ja antaa potilaan itsensä päättää kaikista näistä asioista

lähetekeskustelua varten esille välähdyksen neljäs aasia sormenjäljistä ja stuerttoitumaan sillä että talousvaliokuntaan käydään

laaja epidemia on taas yhdenlainen lisäesimerkki

sitä ei synny keskusta

kovasti yritin saada läpi ajatusta että väliaikaisesti olisi järjestetty niin että meillä terveydenhoitajat sairaanhoitajatkin työterveyshoitajat koko tämä lääkäriä avustava joukko siis ei diagnostiikassa olevat henkilöt olisivat saaneet oikeuden määrätä näitä flunssarokotteita

kyllä varmaan mutta milläs tentitään se farmakologia ja lääkeaineoppi ja se tietämys ja esimerkiksi vaikka tavallisen flunssan yhteydessä korvatulehdukseen liittyvien asioiden diagnostisointi

kuinka monta päivää ja millä annoksella ja koska kontrolli

emme me keskustelleet täällä niin avoimesti ja päässeet eteenpäin

arvoisa puhemies

kukaan tässä salissa ei ole siitä innostunut kukaan meidän valtioneuvoston jäsenistä ei siitä innostunut edelleen siellä saavat nämä asiat olla sekaisin

minulla ei ole tässä vaiheessa poikkipuolista sanaa sanottavana tästä valtioneuvoston selonteosta eduskunnalle

mutta kun lukee läpi tätä tekstiä joka on hyvin tietorikas tekee mieli kyllä nostaa muutamia niin sanottuja pointteja esille koska jatkossa varmasti ilmeisesti monen muunkin mielestä valmistelun soisi ottavan ehkä pikkasen erilaisen asenteen ja mahdollisesti niin että vähän painotettaisiin erilaisia asioita lähtien siitä näkökulmasta mikä tässä ajassa missä me nyt elämme on tärkeätä ja mikä ei

minä näen sen ikävä kyllä niin että vielä voimakkaamminkin pitäisi tässä toimia

minä en tätä vastusta

minä olen vaan huolissani siitä että ne jotka osaavat tämän alan parhaiten siis lääketieteellinen tiedekunta ja lääkäriliitto sivuutetaan kokonaan tässä sen takia että ne ovat jotenkin niin kuin asianomistajia ja jäävejä ja varmaan ovat siis epärehellisiä ja pelaavat vaan omaan pussiinsa

se on itse asiassa tosi tylyä yhden ammattikunnan sormella osoittamista

mitä hyötyä on koulutuksesta kun tässä salissa aika avoimesti naureskellaan että kyllä minä osaan itse omat lääkkeeni määrätä eihän siihen ketään tarvita avuksi

on varmasti ihan totta että eun taisteluosastot ovat tuoneet unionin kriisinhallintaan uutena laadullisena elementtinä nopeuden

totta kai arvon puhemies silloin käy näin kun tauti on tasapainossa ja siinä ei ole mitään ongelmia mutta mitäs teette sitten kun kaikki asiat menevätkin vähän pieleen

näiden osastojen avulla unionilla on paremmat mahdollisuudet puuttua myös sellaisiin kriiseihin tai katastrofeihin joiden kehittymistä ei ole kyetty ennakoimaan

nyt tässä tulee semmoinen arvonlisä tähän kenttään joka ei nosta sitä hoidon tasoa

se tekee ehkä sen samantasoiseksi hyvissä olosuhteissa mutta samaan tasoon päästäisiin esimerkiksi sillä että kyseisissä terveyskeskuksissa joissa varmaan nykyään tietyt lääkärit hoitavat enemmän verisuonisairauksia sydänsairauksia jotkut hoitavat enemmän keuhkosairauksia jotkut aineenvaihduntasairauksia he voivat aivan hyvin muodostaa työryhmän jossa on heille tuttu sairaanhoitaja ja on se tuttu lääkäri

arvoisa puhemies

tähän verrattuna jo taloudelliset rasitteet jotka täällä on lopussa myöskin kerrottu ovat ikävä kyllä vähän vaikeammin luettavissa

ne täytyy sieltä laskea erikseen ja sitä kautta lukijan täytyy huomata että aika kalliiksi kieltämättä tulevat pelkästään koulutus ja perustamisvaiheen kustannukset jotka ovat aivan eri asia kuin se että lähdetään johonkin operaatioon

ei ole mennyt tämä systeemi oikeaan suuntaan

ongelma on vaan tässä se että ei ole oikein keinoja millä tähän asiaan reagoitaisiin oikealla tavalla

se on se mitä minä tässä kaikkinensa pelkään ja haluan vaan entistä enemmän rohkaista teitä että painakaa päälle tässä asiassa

se toimii yksinkertaisesti niin että kun sokeritautia tai verenpainetautia tai mitä tahansa kroonista sairautta sairastava ihminen menee normaalikontrolliin hän käy ensin lääkärin vastaanotolla jossa tehdään kaikki mahdollinen tutkitaan sovitaan annetaan lääkemääräykset ja muut vastaavat

mutta arvokkaaksi tämä joka tapauksessa tulee

kyllä se aikanaan tuo tulosta

se on ollut asiallinen perusteellinen ja monipuolinen ja ihan sopivalla tavalla debatoitu

sen takia rupesin tätä tekstiä edestakaisin lukiessani arvon puhemies miettimään että kas kummaa kun tässä selonteossa joka on siis sinänsä hyvä ei käsitellä sitä miksi suomi on mukana

minun sanomani tähän kaikkeen on se että nyt kun pelisäännöt muovautuvat niin haasteelliseksi tulee kyllä tiedotus joka tapauksessa se miten tiedotus ulkoasiainvaliokunnalle toteutuu jatkossa

ei millään lailla analysoida sitä onko suomi pienenä maana tosiaan sen laatuisessa tarpeessa että meidän täytyy tähän osallistua ja jos täytyy niin mitä me siitä hyödymme

arvoisa puhemies

ja hoitovaste on aivan toisella tasolla

ensinnäkin yleisesti olen ihan samaa mieltä kuten muutkin edustajat täällä että tämä tarkastusvaliokunnan työ näissä asioissa joista meille mietinnössä kerrotaan on ollut aivan erinomaista

se on ehkä sopivalla tavalla nähtävissä

jos minä olisin ollut diktaattori tässä niin olisin sanonut että tämmöinen järjestetään joka terveyskeskukseen ja kaikki reseptuurit pidetään samanlaisissa käsissä niitä ei nyt ruveta räpeltämään sinne eikä tänne eikä tuonne eivätkä kaikki rupea harrastamaan korvaan katsomista ja sanomaan onko siellä korvatulehdus vai ei ole

siihen on varmasti tarvetta

mutta yksi asia josta tässä juuri ollenkaan ei ole edes puhuttu ja joka on jokaviikkoinen ei nyt joka kerta mutta aina silloin tällöin tulee esille on meidän eu suhteemme

taloudellinen panos on ihan selvä

niinhän se tilanne oli vuosi sitten jolloin nämä terveydenhuollon tietojärjestelmät tulivat esille meidän kaikkien kauhuksi niine tunnuslukuineen joita silloin oli

kun meidän ministerimme käyvät siellä pääministeri ja ministerit hehän tulevat suureen valiokuntaan aina ennen ja jälkeen

samaten meillä on armeijan tulevaisuuden suhteen koko puolustusvoimien tulevaisuuden suhteen suuria kysymysmerkkejä ongelmia joissa tätä rahaa myöskin tarvittaisiin

voisin kertoa teille päätä pyörryttäviä juttuja joita minä olen korvalääkärinä nähnyt siitä kun luullaan että siellä on korvatulehdus ja on aivan muunlaisista asioista kysymys

presidentti käy välillä näissä mukana aivan aiheellisesti ei kaiketi varsinaiseen päätöksentekoon osallistu mutta kieltämättä ei ole minkäänlaista sovittua tapaa edes miten hänen mahdollisista kontakteistaan tai muista tulisi joku tieto edes pääministerin kautta suurelle valiokunnalle tai kirjallisesti

kyllä tämän laatuiseen tarkastelunäkökulmaan täytyy seuraavalla kerralla ottaa selkeämpi avarampi ote ja sitä aivan erityisesti tässä toivoisinkin

me olemme liukkaalla pinnalla ja tässä salissa on nyt liian paljon asiantuntijoita jotka eivät itse asiassa tiedä lääketieteestä yhtään mitään kun sen ihan selkeällä suomella sanoo

mutta he katsovat oikeudekseen tämän ammattikunnan sivuuttaa niin täysin että ovat iloisia siitä että lääkäriliiton yksimielisellä mielipiteellä lääketieteellisten tiedekuntien yksimielisellä mielipiteellä ei ole minkäänlaista painoarvoa tässä

tässä ei ole kysymys siitä että jotenkin epäilisin että meidän kansallinen puolustuksemme esimerkiksi kärsii näiden määrärahojen kautta mutta tämä on huomattavan suuri menoerä

sen toivon toteutuvan paremmin

tämä on ainoa oikea henki jolla tässä voidaan edetä jos rehellisesti halutaan jonkinlainen terveydenhuoltojärjestelmä meillä säilyttää

ja kun sitten kaiken tämän keskellä näyttää siltä että tämä upea joukko ja nämä miehet ja varmaan muutamia naisiakin jotka siellä ovat tässä laadullisessa elementissä ovat joutuneet vähän outoon tilanteeseen vähän tyhjän päälle turhautuminen ja muu vastaava on lisääntynyt kun ei olekaan toimintaa niin kyllä tässä on silloin toisenlainen päätöksenteon paikka meillä ensi kerralla ja erilaisten tietojen pohjalta

sen takia arvoisa puhemies minun puheeni oli vähän tämänlaatuinen ehkä poikkeuksellinenkin

elinkeinoelämän valtuuskunta esitti viime viikolla raportin vai oliko se jo toissa viikolla kaksi viikkoa sitten jonka otsikko on nykyaikaa etsimässä suomen digitaalinen tulevaisuus

kaikenlaisia lisiä tulee koko ajan siihen väliin

kontrolloi nyt siinä sitten vielä että jotkut lääkkeet menevät oikein kun et itse ole oikeastaan sen alan varsinainen ammatinharjoittaja tai jotain muuta

suomi oli kymmenen vuotta sitten tietoja kun toi tieto tietokuntakehityksen ykkönen laskettaessa matkapuhelinten levinneisyyttä verkkoyhteyksien käyttöönottoa ja tietoteknisten innovaatioiden hyödyntämistä

tietoteknologian infrastruktuurin taso ja laatu saivat kiitosta

sadat pilottihankkeet tyhjentyivät

pysyvää jatkoa ei aloitteista seurannut

nämä ovat kovia sanoja ja se päättäjä joka tosiaan tekee päätöksiä kyllä mutustelee näitä ja miettii ja ottaa ne tosissaan

minä olen mieluummin ikävä kyllä törmännyt siihen että näitä vähätellään ja sanotaan että osittain olemme jo kaiken tämän tehneet

vaikka tässä voi olla vähän ylilyöntiä olkoon asia on niin kallis niin iso niin vaikea ja jollain lailla kyllä mennyt suuntaan jota ei toivottaisi